sen sijaan korkeakoulututkintoon johtavaa suomalaisille opiskelijoille tarkoitettua opetusta ei tule tehdä maksulliseksi koska opintojen maksuttomuus on avainasemassa jokaisen opiskelijan menestymismahdollisuuden kannalta taloudellisesta asemasta riippumatta

uudessa lakiesityksessä yliopistojen sisäisen hallinnon järjestäminen virkojen kelpoisuusehdot ja nimityskäytännöt siirretään yliopiston johtosäännöissä määriteltäviksi

tämä saattaa johtaa esimerkiksi professuurien ja kelpoisuusvaatimusten poikkeamiseen yliopistokohtaisesti ja edelleen yliopistojen eriarvoistumiseen ja myös vähitellen kelpoisuusvaatimusten madaltamiseen

hallituksen lakiesityksen mukaan puolet yliopiston hallitusten jäsenistä valitaan yliopistojen ulkopuolelta

professoriliitto ja tieteentekijöiden liitto ovat todenneet että ne eivät vastusta ulkopuolisten määrän lisäämistä hallituksessa mutta yliopistolaisilla tulee säilyä enemmistö

ne kysyvät miten ulkopuolisten käsitys yliopiston edusta voisi olla parempi kuin yliopistoyhteisön ja miten ulkopuolisella edes riittää aikaa hallitustyöskentelyyn

joustavampi varmasti se on työntekijä hoitaa vuolle ja työntekijäpuolelle olisikin sillä työntekijä olisi tällöin vastuussa työstään työnantajalle

mielestäni tulee asiantuntijakuulemisessa käsitellä valiokunnassa sitä mitä tämä merkitsee koko henkilöstöpolitiikalle

arvoisa puhemies

olemme keskellä erittäin haasteellisia taloudellisia aikoja